mutta kaikille yliopistoille lähtökohdaksi on asetettu se että minkään yliopiston rahoitusasema ei tässä siirtymävaiheessa merkittävästi muutu mutta vähitellen tämä laatu ja vaikuttavuus alkavat purra yhä enemmän

sekä laatuun että vaikuttavuuteen on tutkimuksen ja opetuksen osalta asetettu useita kriteerejä ja ne löytyvät muun muassa opetusministeriön nettisivuilta

kansainvälistyminen on yksi merkittävä kriteeri myöskin jonka painoarvoa on myös syytä arvioida kannustaako tämä nyt riittävästi kansainvälisyyteen vai pitäisikö vielä olla lisää siinä sitten kannustimia rahoitusjärjestelmässä tämänkin osalta

meillähän perusopetuslaki todella lähtee siitä että jokaisella oppilaalla on oikeus jokaisena päivänä saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oikeus turvalliseen oppimisympäristöön

käytännön probleemi lain tasollahan on se että lääninhallitukset jälkikäteen kanteluiden perusteella voivat arvioida sitten sitä ovatko peruspalvelut vaarantuneet siinä

nyt selvitämme sitä mahdollisuutta voisimmeko antaa lakimuutoksen siitä että jo etukäteen voitaisiin arvioida sitä kun kunnat ilmoittavat että aikovat lomauttaa pystytäänkö turvaamaan peruspalvelut tässä tilanteessa

alanko kahiluoto otti esiin tämän työttömyysvakuutusmaksun

todella kun yliopistot siirtyvät nyt uuteen oikeushenkilöasemaan niin lähtökohdaksihan on asetettu se että erilaiset veroluonteiset maksut joita tästä aiheutuu kompensoidaan yliopistoille

täällä nousi esiin myös kysymys koululiikunnasta

arvoisa puhemies

sitten toinen aste on tietysti kysymys vielä erikseen koska tiedämme että esimerkiksi lukiossa saattaa olla mahdollista että ne liikuntakurssit otetaan siihen yhteen menoon ja saatetaan olla pari vuotta sitten ilman koululiikuntaa

aivan alkuun haluan kiittää paitsi tästä lämminhenkisestä debatista joka täällä on käynnissä myös luonnollisesti sivistys ja tiedejaostoa ja sivistysvaliokuntaa tästä erittäin hyvästä tuloksellisesta yhteistyöstä ja näistä monista tärkeistä huomioista ja määrärahoistakin joita valiokunta on osoittanut opetuksen hyväksi

mielestäni on myös selvitettävä se voitaisiinko irrottaa tästä kurssimuotoisesta järjestelmästä nämä liikuntatunnit niin että niitä olisi säännöllisesti

suurin osa näistä lisäyksistä on täällä tullut mainittuakin mutta erikseen ehkä haluaisin nostaa vielä esiin nuo suomi koulut jotka eivät erityisesti tulleet esiin että se on myös erittäin tarpeellinen kohde

pääomituksestahan yliopistojen osalta on todella liikkunut huhuja että jonkinlainen rahoituskatto olisi olemassa mutta tällaista ei ole julkisoikeudellisten osalta

kaiken kaikkiaan ensi vuoden talousarvio jatkaa hyvin vahvoja hallituksen osaamisen investointeja joita todella täällä eduskuntakäsittelyssä entisestään on vahvistettu

tänä vuonna yliopistojen ulkopuolinen pääoma ei ole kovin hyvin vielä karttunut ymmärrettävästi koska keväällä yliopistolaki ei ollut vielä voimassa ja nyt on ollut taloudellisia ongelmia suomalaisessa yhteiskunnassa niin kuin koko maailmassa

on hyvin tärkeää että haasteellisessa taloustilanteessakin tehdään rohkeasti tulevaisuuteen suuntautuvia investointeja joita ilman muuta koulutus ja tutkimus ovat

mutta toivomme että ensi vuonna tuo varainhankinta sitten todella tehostuu ja pääsee käyntiin

tiedämme että parhaiten suomi kansakuntana menestyy nimenomaan niin että pidämme huolta ja varmistamme koko kansakunnan osaamis ja sivistystason kasvattamisen jotta voimme tulevaisuudessa menestyä kansakuntana ja jokainen omassa elämässämme mahdollisimman hyvin

aika mukavia lahjoituksia on kuitenkin tullut monille yliopistoille jo nyt joten uskon että kun yliopistot nyt pääsevät käyntiin ja saavat uuden johdon valittua niin tämä toiminta myös tehostuu ja kaikki saavat lisää tästä voimavaroja

arvoisa puhemies

on nähtävissä se että nuoret ovat epävarmoja omista koulutusalavalinnoistaan ja omasta työurastaan ja entistä tärkeämmäksi on tullut se että jokainen saisi henkilökohtaista ohjausta ja myös oppilaitokset tiivistäisivät yhteistyötään elinkeinoelämän ja yritysten kanssa että nuoret saisivat kontakteja ja kokemusta erilaisista ammateista ja omista mahdollisuuksistaan

mutta on mahdollisuus nyt kun ne eivät ole enää valtion virastoja ottaa myös muualta lahjoituksia ja näin kartuttaa sitä pääomaa jonka tuottoa sitten voidaan käyttää opintojen ja tutkimuksen hyväksi

todella lukioissa ollaan käynnistämässä nyt pilottihanketta tänä syksynä

tämä on hiukan byrokraattisempi malli kuin suoraan siirtäminen valtionosuuksiin mutta näin voimme varmistaa sen että se varmasti menee sinne luokkahuoneisiin ja opetusryhmien pienentämiseen

tavoitteena on nimenomaan se että yhdessä korkeakoulujen ja työ ja elinkeinotoimistojen kanssa nämä lukiot kehittävät sellaista henkilökohtaisen ohjauksen mallia että nuorten työelämään siirtyminen ja ennen kaikkea jatko opintomahdollisuudet selkiytyvät tuon lukio opiskelun aikana

valtioneuvostolla on mahdollisuus käyttää omaa toimivaltaansa ja määrätä kunnat pysymään ilmoitetuissa yhteistoiminta alueissa ja tätä mahdollisuutta valtioneuvosto aikoo käyttää

lisäksi pop rahoitusta suunnataan muun muassa erityisopetuksen vahvistamiseen ja tuo hyvin suosittu koulujen kerhotoiminnan tukeminen jatkuu edelleen

on tärkeää että kenenkään peruspalvelut eivät saa vaarantua ja siitä on pidettävä huolta näissäkin tilanteissa joissa tiedämme että kunnilla on erilaisia ristiriitoja ja jännitteitä samalla toiminta alueella

sillä että nuoret nykyistä sujuvammin löytäisivät oman koulutuspaikkansa valmistuisivat sieltä ja siirtyisivät tutkinnon suorittaneina työelämään

itse asiassa läpäisyn tehostaminen eri koulutusasteilla on aivan keskeinen keino opintojen laadun parantamisessa mutta on sillä myös iso taloudellinen vaikutus

aina on haettava sellaisia malleja että asukkaiden palvelut voidaan mahdollisimman hyvin järjestää ja aluetta kehittää eli ilman muuta tässä pitää olla asukasnäkökulman se lähtökohta millä hallintoa ja palveluita kehitetään

arvoisa puhemies

nyt nuo selvityshenkilöt parhaillaan sitten selvittävät sitä että jos kunta olisi tätä pienempi minkälaiseen sote alueeseen sen tulisi näissä tapauksissa kuulua kaiken kaikkiaan jotta palvelut voitaisiin sitten riittävän integroidusti ja hyvin järjestää koska ilman muuta siinä katoaa kuntapohjaisen järjestelmän etuja jos ei kunta itse ole se järjestäjä

ammatillisessa koulutuksessa käynnistettiin nyt budjettiriihen päätöksillä myös läpäisyn tehostamisohjelma

nythän talousarvioon sisältyy myös erityinen kehittämismääräraha ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseksi ja valmistumisen jouduttamiseksi kaiken kaikkiaan

ja sillä että nuoret saataisiin nykyistä paremmin löytämään heti heille sopiva koulutusohjelma jossa muun muassa nyt syksyllä vakinaistettu ammattistartti toki auttaa on kyllä isot vaikutukset koulutuksen laatuun että niiden opiskelijoiden kohdalla jotka otetaan sisään sekä oppilaitos että opiskelija itse sitoutuvat siihen että opinnot etenevät ja sieltä valmistutaan

tiedämme että suurin vahvuus nimenomaan kuntapohjaisessa mallissa on siinä että koko palvelurepertuaarista päättää sama valtuusto ja silloin voidaan hyvin ennalta ehkäisevästi toimia kunnan toiminnassa

silloin jos näitä palveluita siirretään osaksi muita järjestäjiä niin totta kai tämä kuntapohjaisen järjestelmän yksi merkittävä etu siinä on vaarassa kadota

tuohon samaan tavoitteeseen tähtää myös korkeakouluopintoihin siirtymisen sujuvoittaminen siten että korkeakouluille rakennetaan yhteinen sähköinen hakujärjestelmä ja sen aloitusrahahan on myös mukana ensi vuoden budjetissa

edustaja hautala peräänkuulutti sitä että erva sairaanhoitopiiri perusterveydenhuoltouudistus pitäisi tehdä samanaikaisesti mutta juuri näinhän ollaan nyt tekemässä

rauhala nosti esiin sen että on selvää että usein se ensimmäinen opiskeluala ei osoittaudukaan omaksi alaksi ja on tavallista että tehdään nuorena myös näitä virhearviointeja tai kokemusta saatua todetaan että joku toinen ala olisikin sopivampi

itse kyllä katson että taloudellista tilannettakin vasten arvioituna tuo yliopistojen rahoituskehitys on kyllä ensi vuonna erittäin positiivinen

juuri korkeakouluissa tähän uudistustyöhön liittyy se että tehdään joustavia siirtymismahdollisuuksia niille opiskelijoille joilla on jo opintoja taustalla ja korkeakoulussa eikä niin että valintakokeen kautta tullaan aina hakemaan opiskelupaikkaa koska silloin viedään tuoreilta ylioppilailta näitä paikkoja

mutta on selvää että kun valtionosuusjärjestelmää uudistetaan siinä yhteydessä myös verojärjestelmää on tarkoitus ja tärkeää käydä läpi liittyen erityisesti myös siihen että tiedämme että viime vuosina kun on tehty muun muassa veronkevennyksiä usein näitä menetyksiä on kunnille kompensoitu nimenomaan valtionosuuksien kautta ja on tärkeää katsoa koko rahoitusjärjestelmää yhtäaikaisesti

mutta on hyvin tärkeää että myös tästä riittävästä rahoituspohjasta pidetään huolta jatkossa ja täälläkin nousi esiin tuo yliopistojen työttömyysvakuutusmaksu joka on ilman muuta hoidettava seuraavassa rahoituskehyksessä koska tällä hetkellähän se ei vielä täysimääräisesti rasita yliopistojen taloutta koska menemme tällä alennetulla maksuprosentilla

tavoitteenahan hallituksella on se että kunnat pystyisivät pääosin omilla verotuloillaan järjestämään omat palvelunsa mutta tästä huolimatta tiedämme että kaikki kunnat eivät aluerakenteellisista tekijöistä johtuen tähän pysty jatkossakaan ja näin ollen on selvää kuten täällä edustaja mattilakin viittasi että jatkossakin tarvitaan näitä erityisiä kertoimia sitten toimintaympäristön perusteella muun muassa harvaan asutuille alueille

ja on kyllä pyritty varmistamaan se että järjestäjillä on edellytykset myös järjestää se opetus laadukkaasti niin että laatu ei tästä kärsi vaan opettajat ja tilat ja kaikki edellytykset ovat siellä valmiina

meillähän tällä hetkellä nimenomaan suurin osa pääosa valtionosuuksista tulee väestön ikärakenteen perusteella ja nuo ikärakennepainotukset eivät välttämättä tällä hetkellä ole täysin kohdallaan

tiedämme että määrällisestihän meillä on paikkoja kyllä riittävästi

mutta toisaalta kun perustuslaki kuitenkin myös lähtee siitä että meidän on taattava kaikille kansalaisille yhtäläiset sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet on alueita missä näitä täytyy punnita yhtä aikaa miten ne voidaan parhaalla tavalla turvata tulevaisuuden näkökulmasta

tässä täytyy tehdä juuri tätä henkilökohtaista työtä ja ohjaustyötä että jokainen saisi sen itseään hyödyttävän koulutuspaikan ja voisi vielä työllistyä sitten myöhemmin niillä omilla taidoillaan

tiedämme että joillain alueilla se merkitsisi sitä että kunnan täytyisi olla merkittävästi nykyistä suurempi mahdollisesti jopa koko maakunnan kokoinen tietyillä alueilla

tiedän että alueella tätä keskustelua käydään mutta itä suomen yliopisto aloitti tämän vuoden alussa toimintansa ja linjasi silloin omaksi strategiakseen että se toimii kolmella kampuksella joensuussa kuopiossa ja savonlinnassa ja pitäisin todella outona jos näin nopeasti siellä muutettaisiin tätä strategiaa

tuo valtiovarainministeriön selvitysryhmä viime talvena esitti muun muassa kainuuta mahdollisesti yhdeksi selvitysalueeksi samoin kuin keski pohjanmaata ja siinä juuri oli arvioitu tätä miten voitaisiin sivistykselliset ja sosiaaliset perusoikeudet parhaalla mahdollisella tavalla turvata

todella haluan kiittää edustajia tästä yhdeksäntuntisesta ansiokkaasta keskustelusta jota on käyty kuntauudistuksen tiimoilta ja eri näkökohdista jotka siihen liittyvät

hallituksella on kuitenkin ollut koko ajan se lähtökohta että jatkossakin kunnat järjestävät peruspalvelut eli muun muassa opetus sosiaali ja terveydenhuollon palvelut järjestetään kuntapohjaisesti

tällä hetkellä tehdään perusteellista kartoitusta kaikista kunnan tehtävistä joita on olemassa mutta tuo kaikkein suurin kuntien budjettiin vaikuttava tekijä ja toimintoihin vaikuttava tekijä on luonnollisesti ihan näissä ydin peruspalveluissa eli en usko että isoa muutostarvetta tai kevennysmahdollisuutta sinänsä on tulossa

arvoisa puhemies

tästä kysyttiin myös kunnilta evästyksiä nyt kevään lausuntokierroksella kuntien tehtäviin liittyen mutta ei sieltä kunnilta kovin paljon itse asiassa noussut nyt sellaisia teemoja esiin

tässä on hyvin paljon myös muisteltu historiaa sen ohella että tietysti nyt on tärkeää suunnitella tulevaisuutta riittävän pitkällä aikajänteellä

kun on keskusteltu siitä halutaanko ikään kuin vaalien yli tässä viivyttää joitain tärkeitä ratkaisuja niin muistutan siitä että tästä ei suinkaan ole kyse ja muistelen paras hankkeen alkua

on tärkeää muistaa että veronmaksajan kannaltahan se ei välttämättä helpota tilannetta olipa järjestäjä kunta tai valtio koska meillä on vain yhdet veronmaksajat joka tapauksessa

veronmaksajan kannalta parasta on se että tuon palvelun järjestää se joka voi sen parhaiten ja tehokkaimmin hoitaa ja kyllä uskon että useimmiten se on kunta

sinänsä paras hanke oli erittäin tarpeellinen hanke käynnistää mutta silloinhan hyvin paljon herätti kritiikkiä se että juuri sitä ennen oli käyty kunnallisvaalit joissa ei hiiskahdettu mitään tällaisesta uudistustarpeesta ja hyvin pian sen jälkeen käynnistettiin mittava kunta ja palvelurakenneuudistus joka sinänsä oli tarpeen

tästä on käyty viimeisen vuoden aikana hyvin runsaasti keskustelua ja kesäkuussa hallitus vahvisti ne kriteerit joiden perusteella kaikki kunnat tietävät onko niille tulossa selvitysvelvollisuus ja millaisten kriteerien pohjalta ja tietävät myös etenemisen ja aikataulun

näin ollen mitään oleellista tämän osalta ei olla ikään kuin pitämässä veran alla vaan tämä tieto on kuntapäättäjillä jo nyt vaikka itse lakia ei vielä ole

se sinänsä on aika poikkeuksellista että kunnille saakka lähetetään lakiehdotuksia lausunnolle mutta halusimme näin menetellä ja eduskuntaan tuo lainsäädäntö on keväällä tulossa käsiteltäväksi

sellainen ei kuitenkaan ole mahdollista mitä edustaja louhelainen tuossa pelkäsi että niiltä kunnilta jotka eivät täyttäisi kriteerejä jollakin tavalla leikattaisiin valtionosuuksia koska valtionosuudet on tarkoitettu asukkaiden peruspalveluiden järjestämiseen ja valtionosuusjärjestelmän kautta on tarkoitus turvata ja tavoitteena on turvata nimenomaan peruspalvelut

täällä on hyvin paljon puhuttu vapaaehtoisten kuntaliitosten merkityksestä ja juuri tähänhän myös hallituksen kuntauudistus perustuu siihen että valtuustot itse tekevät alueellaan tarpeelliset selvitykset ja valtuustot itse päättävät myös kuntien yhdistymisestä

toisaalta verotulojen tasausjärjestelmää on aina hyvä pohtia ja käydä läpi eri näkökulmista mutta kyllä tähän kunnan itsehallintoon kuuluu myös oikeus niihin omiin verotuloihin eli siinä menee myös raja kuinka paljon niitä sitten voidaan tasata

hallitus ei ole toteuttamassa pakkoliitoksia mutta hallitusohjelman mukaisesti valtioneuvostolle säädetään mahdollisuus päättää toimenpiteistä näiden niin sanottujen kriisikuntien johdosta ellei erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely johda ratkaisuun kunnan peruspalveluiden ja niiden rahoituksen turvaamiseksi

arvoisa puhemies

myös muun muassa paras hankkeessa josta tässä on puhuttu sen vapaaehtoisuudesta uudistus perustui nimenomaan lainsäädäntöön tältä osin

tiusanen myös nosti esiin sen että ympäristöministeriön hallinnonalalla ei voimavaroja ole läheskään siinä määrin kuin tarpeita on suunnattu näihin hankkeisiin

mehän olemme hyvin onnistuneet tässä arviointi ja neuvottelumenettelyssä näiden talouden kriisikuntien suhteen niiden taloutta on pystytty kohentamaan ja toisaalta suuri osa näistä kunnista on löytänyt itselleen liitoskumppanin

mutta toisaalta täytyy ottaa huomioon se että ilmasto ja energiabudjetti ulottuu paljon laajemmallekin kuin ympäristöhallinnon toimialaan

täällä on puhuttu kuntien välisestä yhteistyöstä joka on hyödyllistä ja tarpeellista mutta myös paras hankkeessa sitä lainsäädäntö edellytti aivan kuten meillä tällä hetkellä muun muassa maakuntaliittojen jäsenyys sairaanhoitopiirien jäsenyys ovat niin sanottuja pakkokuntayhtymiä eli kuntien on lainsäädännön johdosta kuuluttava näihin

kuntien tavoiteltu lukumäärä on noussut useassa puheenvuorossa esiin

eli siitä syystähän kunnat tätä yhteistyötä tekevät ja myös siitä syystä että ne eivät kykenisi monia palveluita tänä päivänä järjestämään muutoin koska ovat niin pieniä

eräät ministerit ovat itse ehkä esittäneet omia arvioitaan siitä minkälainen tuo kuntamäärä voisi olla mutta meillä ei ole mitään tällaista tavoitelukua asetettuna vaan tiedostamme sen että suomessa on hyvin erilaisia alueita ja jokaiselle alueelle pitäisi saada sen alueen lähtökohdista mahdollisimman vahva ja elinvoimainen kunta ja sellainen joka ei vastaisi pelkästään tämän päivän ongelmiin vaan jolla voitaisiin mennä sitten pitkälle tulevaisuuteen koska se on ongelmallinen tilanne jos nyt tehdään liian pieniä rakenneuudistuksia ja olemme muutaman vuoden kuluttua taas samassa tilanteessa

hän varmaan on tässä poikkeuksellisen hyvässä asemassa koska siv sandbergin tutkimuksessa jossa oli kuntapäättäjien vaikutusmahdollisuuksia tutkittu vain noin kymmenisen prosenttia suomen valtuutetuista koki että voi vaikuttaa ylikunnallisiin organisaatioihin joissa kunta on mukana

ennen kaikkea kiinteistöjen osalta suuri vaikutus on näillä veroratkaisuilla tällä kotitalousvähennyksellä jolla voidaan jo lisätä energiatehokkuutta ja nyt myös työsuhdematkalipun uudistaminen entistä houkuttelevammaksi on työryhmän selviteltävänä samoin kuin tuo työsuhdeautoilu miten se voitaisiin muuttaa entistä ympäristöystävällisempään suuntaan ja kehittää myös sitä puolta näin

kun tässä on pohdittu sitä voisiko tämä kuntayhteistyö tarjota vaihtoehdon kuntarakenteen muutoksille niin kyllähän aina silloin mitä enemmän erilaisia yhteistyömalleja rakentuu se kuntapohjaisen järjestämisen etu nimenomaan alkaa kadota

eli paljon laajemmalle ulottuvat kuin ympäristöministeriön toimialaan ilman muuta nämä energia ja ilmastokysymykset koska potentiaalia on ennen kaikkea sekä kiinteistöissä että liikenteessä ja lisäksi sitten energian tuotantomuodoissa joita temin kautta rahoitetaan

itse ajattelen että on tärkeää tässä jatkossa että kaikki se työ mitä kunnat ovat tähän asti tehneet paras hankkeen tiimoilta voitaisiin hyödyntää mahdollisimman hyvin jatkotyössä

kyllä se jo kuvaa sitä että siinä alkaa kadota silloin kuntapohjaisen järjestelmän etu joka on juuri siinä että sama valtuusto päättää kaikista keskeisistä palveluista silloin saadaan siitä synergiahyötyä

varmasti meillä on sellaisia alueita missä nuo yhteistoimintaratkaisut eivät ole olleet niin onnistuneita että niitä voitaisiin täysimääräisesti hyödyntää mutta kaikilla niillä alueilla missä on hyvät kokemukset ja missä on saatu muodostettua toiminnallinen kokonaisuus mielestäni on tärkeää rakentaa siltaa paras hankkeesta tähän seuraavaan vaiheeseen että kaikki työ voitaisiin hyödyntää

täällä on kaivattu lainsäädännön vaikutusten arviointia ja luonnollisesti osana rakennelakia normaaliin tapaan tehdään lain vaikutusten arviointia

sitä on tehty kaikki nämä viime kuukaudet kun tätä rakennelakia on kirjoitettu ja varmasti tuo työ jatkuu ja täydentyy nyt tämän lausuntokierroksen pohjalta myöskin eli kun eduskunnalla keväällä on rakennelaki käsittelyssään niin siinä yhteydessä luonnollisesti myös tuo vaikutusten arviointityö on tehtynä

itse asiassa etelä karjalan kunnathan omassa lausuntopalautteessaan suhtautuivat varsin myönteisesti myös mahdollisuuteen selvittää kuntajaon muutoksia

eli siellä varmasti tämä tiivis yhteistyö sosiaali ja terveyspalveluiden puolella on ehkä osaltaan juuri vaikuttanut siihen että kunnilla on valmiutta myös pohdiskella rakenteita laajemminkin

arvoisa puhemies

jos sopii niin en nyt mene seuraaviin hallitusohjelmaneuvotteluihin sen syvemmälle tässä puheenvuorossa vaan jokainen puolue varmaan miettii niitä omia tavoitteitaan siihen

eli kun yliopistoista tuli tämän vuoden alusta itsenäisiä työnantajia ei valtiolla ole siihen sanomista miten ne sitten kohdentavat tuon rahoituksen vähennyksen eli edellyttääkö se henkilöiden vähentämistä

yliopistot ovat lähteneet nimenomaan vastaamaan sillä tavalla näihin tulevaisuuden tuottavuustarpeisiin myös omista lähtökohdistaan että ne ovat näitä erilaisia tuki talous ja hallintopalveluita muun muassa ryhtyneet ostamaan yhtiöltä ja näin pyrkineet saamaan lisää tehokkuutta siihen ja voimavaroja jatkossa enemmän opetukseen ja tutkimukseen mikä on ilman muuta se tavoite